jo päätöksen yhtenä perusteena

päätösten yhtenä perusteena oli konnunsuon vankilarakennusten huono kunto minkä vuoksi kyseinen laitos katsottiin parhaaksi sulkea kokonaan ja vankimäärän oletettua vähenemistä pidettiin pelson vankilan supistamisen yhtenä perusteena

suomi on aikaisemmin saanut nootteja siitä että suomessa on ollut käytössä jo käyttökiellossa olleita paljusellejä ja nyt kun vankimäärä on kasvanut niin paljusellejä on otettu uudelleen käyttöön ja tämä on jo puhtaasti ihmisoikeuskysymys johon suomi on joutunut eun komitealle cptlle vastaamaan useamman kerran

sen lisäksi haluaisin vielä viimeisenä nostaa esille sen kysymyksen että kun puhutaan suomalaisessa vankeinhoidossa lähivankilajärjestelmästä niin miten voi olla niin että pelso on keravalaisille liian kaukana kun se kittilän ja utsjoen kotikunnista tulevalle vangille on saman matkan päässä

kyllä tätäkin problematiikkaa pitää kyetä järjen valossa suomessa miettimään miten katsotaan se mikä vankila on lähellä ja mikä on kaukana kunhan se täyttää myös ihmisoikeusmääräykset

arvoisa rouva puhemies

lainsäädäntö lasten ja nuorten näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää ja merkittävääkin

toisaalta aikuisten ihmisten näkökulmasta miettii vaan sitä että silloin jos ei olla tekemisissä lasten ja nuorten kanssa kuinka me kykenemme ikään kuin valvomaan sitä että kaikki halulliset sielut eivät käristä keuhkojansa kartanolle näin halutessaan

jotenkin minua jäi karvastelemaan vielä tämä ajatus tästä että autoni on linnani autoni on kotini koska ainakaan se meidän pihalla oleva peltikottero ei ole kyllä mikään minun kotini tai asuinpaikkani toivottavasti ainakaan

kyllä jotenkin tuntuu siltä että jos kännykkään puhuminen on riski niin mitenkä sitten jos sinä sytytät nortin siinä autossa kyllä sinä tarvitset siihen käsiä

minä en ole tavannut kyllä vielä semmoista kuljettajaa joka jaloilla tai kolmannella kädellä sytyttää sen säimänsä siinä

ollaan kyllä tosi haasteellisten kysymysten äärellä mutta ymmärrän hyvin tämän perusajatuksen siitä että lasten ja nuorten etua tässä lähtökohtaisesti ajatellaan

arvoisa herra puhemies

se voi naurattaa täällä eduskuntasalissa että muutama poliisimies pois eihän se mitään tee mutta pitkien välimatkojen maakunnissa lapissa ja kainuussa sillä on todella iso merkitys

ja jos ajatellaan että matkailuelinkeinoa pyöritetään siellä käy satojatuhansia asiakkaita vuosittain on monenlaisia järjestyshäiriöitä ja tänä päivänäkin ollaan jo ongelmissa poliisin saatavuuden kanssa niin täytyykö meidän todellakin päätyä siihen tilanteeseen että meillä on omat kodinturvajoukot lapin ja

korpela

tämä on merkinnyt monen toiminnan lopettamisuhkaa ja myös monien pääasiassa työttömien yhdistysten ylläpitämien toimintojen lopettamista

de minimis tuen sääntöjä sovelletaan myös yrityksiin ja näin ollen myös palkkatuella edelleen sijoitettujen valmistujien mahdollisuudet sijoittua yrityksiin vähenevät

viimeaikaiset lakimuutokset ja toimet ovat siis vaikeuttaneet huonossa työmarkkina asemassa olevien tilannetta ja uhka on että työelämän epätasa arvoisuus edelleen syvenee

mikäli työvoimapalvelulain tulkintaa ei saada vastaamaan arjen todellisuutta maastamme on katoamassa tuhansia tukityöpaikkoja koko kolmannen sektorin kentältä

mielestäni kilpailuneutraliteettiin vetoaminen ei ole mitenkään perusteltu koska yrittäjäyhdistykset ja järjestöt halki koko maan ovat ilmoittaneet ettei kolmannen sektorin toiminta ole vääristänyt kilpailua

tällä hetkellä meillä on teollisuudessa niin vahva murros että se tarkoittaa jatkuvalla kasvavalla volyymillä uusien työttömien tulemista maahamme ja kyllä naisena täytyy kantaa huolta siitä että teolliset työpaikat monta kertaa kadotessaan tarkoittavat sitä että perheen miehiltä katoavat työt

sitten asia josta käydään itse asiassa kulissien takana varsin paljon keskustelua julkisuudessa vähemmän se liittyy kaivosmaailmaan ja kaivosteollisuuden kasvuun ja nousuun suomessa

olisin kysynyt vielä ministeri pekkariselta minkälaiset ovat tällä hetkellä ministeriön resurssit vastata tähän kasvavaan tarpeeseen lupa asioiden selvityspyyntöjen ynnä muuta

suhteen kun tiedän että tuottavuusohjelma kouraisee myös ministeriötä ja vaatii toimenpiteitä

sitten esitän vielä huolestukseni työterveyslaitoksen resursseista ja tuottavuusohjelman vaikutuksesta niihin

me täällä puhumme suu vaahdossa siitä että työuria täytyy jatkaa ja täytyy tehdä toimenpiteitä siihen että ihmiset jaksavat entistä paremmin työelämässä ja kehittää tätä meidän järjestelmäämme ja samanaikaisesti me ajamme alas sitä toimivaa organisaatiota joka tekee valtavan tärkeää tutkimustyötä tällä saralla

ihan vihoviimeisenä haluaisin pekkariselle vielä kertoa terveisiä maakunnasta sen verran että tähän talvivaaran kaivosasiaan liittyen ja uraanikeskusteluun liittyen toivoisi että jostain saataisiin vielä ulkopuolista asiantuntijatietoa liittyen uraaniin koska ihmisillä tuntuu olevan nyt se käsitys että on turvallisempaa läjittää uraania sisältävä sivukivi sinne pihamaalle kun se ei todellakaan näin ole

tästä on kotosalla saanut paljon pyyhkeitä timanttiporarin perheessä joten toivoisi tästä isoa julkista keskustelua

kansainvälinen merentutkimusneuvosto ices on suositellut muutama viikko sitten lohenkalastuksen vähentämistä lohikantojen turvaamiseksi mutta päinvastoin kuin suositukset ovat kertoneet suomi ja ruotsi lisäävät kalastusta ikään kuin hiukan toistensa yllyttäminä

rajajokisopimus supistaa päätösvaltaisen ja paikalliseksi perustetun väestön ja elinkeinoelämän parissa tunnetun ja arvostetun hyvin toimivan viranomaisen lausunnonantajaksi asioissa jotka suoraan koskettelevat rajan asukkaiden arkipäivää ja elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä

täytyy todeta vaan että surullista kyllä näyttää tämän luonnonlohiasian kanssa olevan yhtä vetelää tämä toiminta kuin on tällä hetkellä suomalaisessa petopolitiikassa elikkä kansalaisten on otettava laki ja valta omiin käsiinsä kun valtiovalta ei sitä pysty

keskustelu on päättynyt

asian käsittely kesti

pöydällepanoa varten esitellään päivi eristyksen kahdeskymmeneskuudes sija

pöydällepanoa varten esitellään myös päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa se pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoa

istunto on tärkeällä tavalla

edustajia huomaamaan lisää listaan jossa on seura

kolmekymmentä kolmekymmentäyksi jane esitellään pöydälle panoa varten ja puhemiesneuvosto ehdottaa että mietinnöt pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon hyväksi

nyt hoitamaan

arvoisa herra puhemies

viime vuoden tilastojen mukaan suomen runsaslumisin alue sijaitsi kainuussa

sen vuoksi tienhoidon kulut talvisin ovat meille erityisen kalliit

lisäksi rahoituskehys tiestön suhteen on jäänyt jälkeen muun maan ja esimerkiksi muun muassa oulun alueen rahoituksesta joten toivon että tämä asia korjataan mahdollisimman pikaisesti

ministeri linden ei valitettavasti ole ollut tänä päivänä täällä paikan päällä mutta erilaiset tietoliikenneyhteys ja puhelinyhteysmurheet täyttävät varsinkin pohjoista suomea ja uskon että useilla kansanedustajilla on ihan vastaavanlaisia kokemuksia

elikkä kun nämä legendaariset vanhat puhelinlinjat on purettu pois niin on tiettyjä alueita joille ei saa minkäänlaista yhteyttä ellei lähde jollekin toiselle paikalle soittamaan

aloite on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ehdottamaa toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien yhtenäistämistä ja tuloköyhyyden vähentämiseen tähtäävää sosiaalipoliittista linjausta

tämä asettaa kyllä kansalaiset jo sellaiseen vaaran paikkaan että jos edes hätäpuhelua ei pysty omasta kodistaan soittamaan niin silloin puhutaan jo minun mielestäni liian pitkälle menevästä tietoliikennekatkoksesta

olemme saaneet kuulla että hallitus on siinä suhteessa tullut opposition linjoille että työmarkkinatuen osalta tulorajoja ollaan nostamassa jotta kaikkein köyhimpien asemaa hiukan parannettaisiin

lisäksi yritystoiminnan suunnasta ja itellan postipalveluiden suunnasta on tullut viestiä että esimerkiksi taksiyrittäjät kamppailevat erittäin haasteellisessa tilanteessa alueilla joilla tietoliikenneyhteydet eivät pelaa kännyköiden kautta eivät yhteydet toimi

mutta edelleen sinne jää loukku joka synnyttää erittäin vaikean kannustinongelman sillä perheet joissa joku perheenjäsenistä saa työmarkkinatukea saavat usein myös asumis ja toimeentulotukea

monta tilausta jää saamatta ja monta turhaa mutkaa eri paikoissa tekemättä

itellan osalta ongelmat syntyvät siinä että kun postipalvelupaikkoja on vähennetty ja itella haluaa laajentaa omaa palveluaan ja tuoda asiakkaille paketit kotiin niin jos asiakkaalla ei satukaan olemaan käteistä rahaa sinä päivänä siinä käden ulottuvilla käy pian niin että pankkikorttia ei voi käyttää kun tietoliikenneyhteydet eivät pelaa ja maksua ei voi suorittaa

tämä nykyinen lainsäädäntö ei myöskään sovi yhteen yksilöllisen perusoikeuden kanssa

puolisoiden tuloihin sidottu tarveharkinta ei sovi yhteen työttömyysturvan yksilöllistä perusoikeutta turvaavan ja korostavan luonteen kanssa

täytyykin kysyä missä vaiheessa kaikki suomalaiset todella pääsevät tasavertaisten yhteyksien piiriin niin puhelinten kuin tietokoneidenkin maailmassa

tuen leikkaaminen työmarkkinatukea saavan omien pääomatulojen perusteella kohtelee työmarkkinatuen saajia ansiosidonnaisella turvalla olevia ankarammin

meillä on tehty kauaskantoisia päätöksiä että tehostetaan meidän järjestelmiämme ja lisätään nopeuksia ja laitetaan kaikki järjestelmät jokaisen saataville

mutta tällä hetkellä esimerkiksi teliasoneran laajakaistassa tuntuu olevan varsin mielivaltainen muutosprosessi käynnissä

asiakkaille lähetetään kirjeitä joissa ilmoitetaan heidän asuvan alueella jolla kiinteän puhelinverkon huolto ja ylläpitokustannukset ovat koko ajan kasvaneet eikä toiminta asiakaskunnan vähentyessä ole nykymuodossaan kannattavaa

tarveharkinta hankaloittaa työttömien parisuhteiden solmimista koska yhteen muuttamisen jälkeen työttömän kumppanin tulot voivat pudota nollaan

järjestelmä olettaa juuri yhteen muuttaneiden ihmisten elävän samasta lompakosta vaikka todellisuus on usein aivan toinen

he ilmoittavat muuttavansa hinnat paremmin kustannuksia vastaaviksi ja kiinteän puhelinverkon laajakaistaliittymän kuukausihinta nousee kolminkertaiseksi

ja kun huoltoa suorittavalta yritykseltä on tiedusteltu minkälaisia toimenpiteitä tälle verkolle on täytynyt tehdä jotta sitä ylläpidetään niin mitään ei ole tehty moneen vuoteen kun siihen ei ole ollut tarvetta

tarveharkinnan kohteeksi joutuneista lähes puolet on keskituloisia elikkä tämä ei ole pelkästään enää pienituloisten perheiden ongelma

toisekseen muutamat ihmiset jotka ovat olleet yhteydessä viime aikoina kertovat asuvansa alueilla jotka kehittyvät kasvavat alueelle muuttaa lisää ihmisiä joten tuntuu mielenkiintoiselta saada kirje teliasoneralta joka kertoo että te asutte kuihtuvalla alueella

aloitan perusradanpidosta

eli kyseessä ei ole mikään mahdoton summa eikä mahdoton asia hoitaa varsinkin kun sillä kannustetaan kansalaisia myös ottamaan töitä vastaan

tänä päivänä näyttää siltä että meidän kannustinjärjestelmämme on siihen suuntaan kenollaan että se kannustaa ihmisiä enemmän olemaan toimettomana ja vailla aktiivitoimia

ensin nostetaan hinnat pilviin jolloin kellään ei ole varaa pitää liittymää ja sen jälkeen puretaan tyhjät linjat pois

valitettavasti parisuhteessa usein käy niin että kun rahat loppuvat kyllä se rakkauskin jossakin vaiheessa lentää ulos ikkunasta kartanolle

kiitän siitä että rantarataa remontoidaan ja tavoitteena on kuitenkin saada se kuntoon ja unelmoin ehkä se on fantasiaa mutta näkisin että suomessa olisi tarvetta kehittää jatkossa myös sisämaan junaliikennettä jotta matkailu kansalaisten liikkuminen ja koko maan asuttuna pitäminen mahdollistuisivat

ja silloin on tilanne kyllä sellainen että siinä voi hyvin kysellä kuka mitäkin maksaa tai on maksamatta

toivon että kokonaisuutena tämä työmarkkinatuen tarveharkinta puretaan tai siihen löydetään ainakin sellainen järkevä systeemi että pieni ja keskituloiset ihmiset aidosti eivät joudu tuloloukkuun tämän lainsäädännön takia

en malta olla jälleen kerran käyttämättä tilaisuutta hyväkseni ja mainitsematta kainuulle ikiaikaista tärkeää asiaa eli yöjunaliikenteen palauttamista kulkemaan kajaanin kautta

vain yksi vaunu liitettäisiin kajaanista käsin toiseen näistä pohjoisen yöjunista se tuskin maksaisi maltaita ja kuitenkin ihmiset pääsisivät inhimilliseen aikaan matkalle eikä tarvitsisi kainuun perukoilta lähteä yöllä yhden kahden aikaan liikenteeseen

sitten murheellisia terveisiä elvytyshankkeista joissa on pyritty tieinfran korjaamisella elvyttämään suomalaista työllisyyttä

asia joka on mietityttänyt paljon henkilökohtaisesti ja josta tulee paljon viestejä suomen kuljetus ja logistiikka alan puolelta on tiemaksujen kohtalo

ulkomaalaiset yrittäjät naureskelevat partaansa kun kuulevat että suomessa ei ole käytössä vinjettijärjestelmää ja ei huomioida sitä kuinka paljon näillä vinjettimaksuilla eli tiemaksuilla saataisiin rahaa tiestön hoitoon ja kunnossapitoon

silläkin uhalla että edelleen tulen isketyksi sinne pelson vankilan kivijalkaan sinnikkäästi kyselen edelleen vankeinhoidon tilasta ja todellisesta arkipäivästä

puhutaan paljuselleistä saadaan cptltä huomautuksia ja samanaikaisesti ollaan pelsolta lakkauttamassa toimivia vankipaikkoja laittamassa kilometritehtaalle osaavaa henkilökuntaa ja toinen puoli suomesta huutaa niitä tarvittavia vankipaikkoja ja asiantuntevaa henkilökuntaa

rajavartiolaitos kurauttaa apuun silloin kun poliisi ei pääse paikalle mutta kuinka se kurauttaa esimerkiksi lapissa kainuussa ja karjalassa missä rahoitusvaje aiheuttaa sen että ei ole kohta yhtään miestä toteuttamaan näitä hienoja visioita

se romuttaa koko meidän järjestelmämme kansalaisjärjestötoiminnan yhdistystoiminnan työttömien yhdistykset ja erilaiset korttelikodit jotka ovat tuoneet töitä erittäin vaikeasti työllistettäville ja kysynkin kenen kanssa nämä toimijat kilpailevat koska epäilen että vaikeasti työllistettäviä henkilöitä ei todellakaan olla huutaen haluamassa omalle vastuulle ja hoidettavaksi

myös samaisessa työvoimapalvelulain uudistuksessa ollaan esittämässä työssäkäyntialueiden laajentamista mikä tarkoittaa sitä että esimerkiksi pohjois suomessa itä suomessa työttömät joutuvat kulkemaan entistä pidempiä matkoja lyhyidenkin pätkätöiden perässä

tämä tarkoittaa sitä että entistä useammalle rätkähtää karenssi ja tällä tavalla sitä suomalaista työttömyyttä sitten hoidetaan jatkossa

pohjoisesta onkin tullut runsaasti viestejä että hallitus ruokkii pohjois suomen tyhjentämistä ja perukan kaverit on jätetty jo

ristijärven mummo pyysi kysymään pääministeriltä tuleeko ilmoitus sitten kun kääritään sähköjohdot rullalle pohjois suomesta että tietää ainakin vähän aikaisemmin lähteä hiihtelemään sieltä pois

monta kertaa ajatellaan niin että asiakasmaksut ovat vain väliaikaisia tai niiden arvon katsotaan olevan niin alhainen että niillä ei ole suurta vaikutusta kansalaisten talouteen

ja ihan lopuksi kehitysvammaisten henkilöitten asumisolojen turvaaminen

on aivan ehdottoman tärkeää että kehitysvammaisten asumistukea ja peruseläkettä nostetaan sata komitean työn yhteydessä ja näin mahdollistetaan se että kehitysvammaiset henkilöt voivat asua tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimusten edellyttämissä kodeissa ilman turvautumista toimeentulotukeen

mutta yllättäen maassamme on tuhansia ihmisiä joiden talous romuttuu erilaisilla asiakasmaksuilla